me haluamme kiristää nimenomaan suurituloisten verotusta mutta keventää pieni ja keskituloisten verotusta

tämä hallitus on tehnyt määrätietoisesti työtä eu tasolla ja myös suomessa sen eteen että näitä pelisääntöjä uudistetaan otetaan käyttöön myöskin näitä trans aktioveron tyyppisiä välineitä selvitetään niitä parannetaan talouspolitiikan koordinaatiota

minusta on aika mielenkiintoista että vasemmistoliitto ilmoittaa että se ei ole hyväksymässä tätä pysyvää talouden kriisinhallintamekanismia ja sdp ilmoittaa että se ei ole hyväksymässä tätä kilpailukykypakettia jossa korostan ei käytännössä olla sitoutumassa oikeastaan suomen näkökulmasta mihinkään sellaiseen mikä olisi ristiriidassa sen harjoitetun politiikan kanssa tai suunnitellun tulevan politiikan kanssa johon myös sdp on monella tavalla sitoutunut

tämä kiinteistöveron poistaminen verotulotasausjärjestelmästä kohtelee kuntia hyvin epätasa arvoisesti ja nimenomaan sattumanvaraisesti

toisin kuin ed

eli hallituksen epäoikeudenmukaisuus kyllä kulminoituu nimenomaan näissä verokysymyksissä ja myös se että te kiristätte kunnallisverotusta

urpilainen viittasi että suomi kannattaa verotuksen painopisteen siirtämistä pois työn verotuksesta työllisyyden kasvun vauhdittamiseksi

kuten sanoin kilpailukykyyn liittyen ne päätökset joita tullaan tekemään ovat nimenomaan näille eteläisen euroopan huonossa taloudellisessa tilanteessa oleville maille

nimenomaan lahden alueen kunnat halusivat että te teette sen selvityksen ja sen myötä kuntaministeri aina sitten toimii kuntien halun mukaisesti

viimeisimpänä muutoksena oli se että jonkin verran energiaverotusta korotettiin ja työn verotusta alennettiin ja sdpn linjauksessa on juuri näitä samoja esityksiä

monissa näissä maissa tarvitaan parempaa kasvua ja parempaa kilpailukykyä ja erityisesti kilpailukykypakti on kohdennettu niille

ei ole kyse pelkästään työssäkäyntialueesta vaan myös muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta

mutta se on selvää että tämä yhteisöveron kokonaissumma romahtaa tänä vuonna sillä tavalla että se tulee näkymään vahvasti jo tämän vuoden puolella kaikille näille kunnille jotka ovat vahvasti riippuvaisia yhteisöverotuotoista

keskusta haluaa tehdä sen erittäin maltillisesti siten että pienituloiset halutaan ottaa huomioon ja hallitus on tehnyt politiikassaan tämän juuri sillä tavalla että on edistetty työllisyyttä mutta esimerkiksi ruuan arvonlisäverotuksen alentamisella huolehdittu siitä että tässä tasaverokehityksessä ei mennä sillä tavalla eteenpäin kuin täällä pahimmat uhkailijat väittävät

se on meillä ehdottomasti johtotähtenä niin että jokaisen suomalaisen taloudessa pärjätään tulevina vuosina ja se tapahtuu sitä kautta että myös euroopassa talouskasvu on vahvaa

juuri siksi tähän akuuttiin tilanteeseen olenkin jo muutama viikko sitten esittänyt hallituksen puolivälitarkastelussa pohdittavaksi kokonaispakettia jossa yhtenä osuutena on se että yhteisöveron tuotto osuutta kunnille lisättäisiin

sen vuoksi nämä kuvitelmat siitä että voitaisiin suomessa ainoana maana maailmassa mennä sellaiseen järjestelmään että meillä on pelkästään valtio ja kunnat ovat täysin mahdottomia

myöskin osinkoverotuksen kiristämisessä pääomaverotuksen kiristämisessä ja siinä että työn verotusta ei kiristetä on kyse juuri siitä että painopistettä siirretään pois työn verotuksesta

mutta mitä tulee sitten valtionosuusuudistukseen ja valtionosuuksien lisäämiseen niin niissä kunnissa jotka ovat vahvasti riippuvaisia valtionosuuksista tämä taantuma tulee näkymään hieman viiveellä

mitä tulee tähän pelotteluun niin kyllähän tämän pelottelun on nimenomaan aloittanut hallitus ja myöskin kuntaministeri näillä puheillaan joissa hän on kertonut että pakkoa käytetään ei ole irtisanoutunut pakkoliitoksista ja on halunnut myllätä kuntakentän kokonaan

itse asiassa kuntaliittokin on arvioinut että sinänsä kunnallisverot kyllä mitä tulee ansiotuloveroihin kehittyvät vielä suurin piirtein nollan pinnassa

monessa kunnassa on tehty pitkään töitä saatu uudet rakenteet valmiiksi ja nyt sanotaan että sama hullunmylly pitää käynnistää uudestaan

eli tätäkin kautta nämä kunnat tänä vuonna ovat hieman kohtuullisemmassa asemassa kuin ne kunnat jotka ovat yhteisöverotuotoista riippuvaisia

useat asiantuntijat opposition lisäksi ovat kyseenalaistaneet sen pystytäänkö jatkossa todellakin uskottavasti suomea puolustamaan

kenraali puheloinen on todennut että tällaisenaan toteutettuna leikkaukset ja uudistus merkitsevät riskinottoa maan sotilaallisessa puolustuksessa samoin kuin esa teittinen kansliapäällikkö

koskaan en ole irtisanoutunut niistä en äskeisessä puheessani niin kuin en aikaisemminkaan

se on selvää että jatkossakin rakenteita pitää kehittää jotta me pystymme palvelut parhaalla mahdollisella tavalla järjestämään ja nimenomaan siten että se tapahtuu kuntalähtöisesti

hallituksen budjettiesitys ei luo uutta kasvua eikä tue yrittäjyyttä

hallituksen linjaus on riski paitsi puolustusvoimien kyvylle niin myöskin erityisesti alueelliselle puolustukselle

hallitus haluaa keskittää

kun katsoo hallituksen muitakin toimenpiteitä niin siinä on tämä sama sivujuonne tällainen ideologinen keskittäminen ja tässä uudistuksessa sitä alleviivaa juuri se että ensin tehdään tämä uudistus ja vasta sitten sen jälkeen selonteko täysin päinvastaisessa ja väärässä järjestyksessä

suuri valiokunta otti siis sellaisen kannan mikä oli hallituksen esitys mutta suuren valiokunnan päätösten osalta näiden yksityiskohtien osalta tänään niistä juuri keskusteltiin suuressa valiokunnassa ja kaikki suuren valiokunnan jäsenet tietävät sen miksi näihin yksityiskohtiin ei tässä salissa voi vastata

te korotatte työttömyysturvaa ja siinäkin eniten tulevat saamaan ne jotka saavat enemmän sitä työttömyysturvaa tällä hetkellä

arvoisa puhemies

ei tämä ole mitään sosiaalista oikeudenmukaisuutta

mutta ennen kaikkea minua kyllä ihmetytti tämä valtiovarainministerin tulkinta tästä talouslamasta

me olemme yhdessä täällä eduskunnassa päättäneet että kaikkialla suomessa pitää järjestää peruspalvelut mahdollisimman laadukkaasti ja huolehtia niiden saatavuudesta ja sen turvaamiseksi tämä valtionosuusjärjestelmä on kehitetty jonka osana sitten on myös tämä verotulotasausjärjestelmä

rivien välistä te ja ryhmätoverit tuolta sdpstä säestävät annoitte ymmärtää että tämä talousahdinko joka alkoi maailmanlaajuisesta lamasta on valtiovarainministerinä silloin toimineen ministeri kataisen syytä että ikään kuin kataisen ansiosta valtiontalouteen muodostui tällainen kuoppa mutta onneksi sentään kokoomuksesta kerrottiin myös se totuus se minkä takia valtiontalous on ollut pari viime vuotta alijäämäinen

päivä mutta juuri näillä suomen toimenpiteillä sillä että me olemme olleet tiukkana on myös pystytty vaikuttamaan siihen mitä ratkaisuja tosiasiassa tullaan tekemään ja myöskin siihen mistä huomenna keskustellaan

eli kyllä tässä on vahva tämmöinen robin hood henki eli rikkailta otetaan ja köyhille annetaan mutta senkin pitää tapahtua kohtuudella niin että kaikki kokevat että siinä on vahva oikeudenmukaisuuden mentaliteetti taustalla

kreikka mokasi

kreikka ei tehnyt sitä mitä sen olisi pitänyt tehdä ja on nähty että kreikan osalta tämä tukipakettien tie ei tuo lopullista ratkaisua ja niin kuin on nähty tästä julkisesta keskustelusta näin on

pitää pystyä ottamaan huomioon erilaisissa kunnissa olevat olosuhde ja palvelutarvetekijät ja nimenomaan se kyky maksaa veroa

arvoisa puhemies

tätä samaa keskustelua käydään sekä asiantuntijoiden piirissä että myöskin eri euromaissa aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin

mutta tunnustan kyllä sen että kyllä sellaisen yksinkertaisen selkeän läpinäkyvän kannustavamman valtionosuusjärjestelmän tekeminen on hirveän haastavaa

sen vuoksi kun kreikka ei pystynyt lupauksiaan pitämään eikä ole uskoa siihen että tämä tukipaketti sen ongelmia ratkaisisi ei tälle tukipaketille pidä hyväksyntää saada ja niin kuin sanoin me emme todellakaan ole näine kantoinemme yksin

meillä asiantuntijat ovat todellakin tehneet parhaansa että näin kävisi mutta koska tässä järjestelmässä pitää ottaa huomioon niin monta eri osatekijää niin näiden tavoitteiden saavuttaminen on kyllä äärimmäisen vaikeaa

me haemme nimenomaan sellaista ratkaisua että ne maat jotka ovat hoitaneet taloutensa huonosti sitoutuvat enemmän kuin tähän mennessä

kreikka tarvitsee erilaisen ratkaisun mutta ei todellakaan mitään letkut irti ratkaisua vaan sellaisen jossa se löytää tien juuri tuon oman valuutan kautta kilpailukykyiselle tielle

mikä koskee tätä koko umn pääluokkaa se on hyvä että sellaisia ongelmia joita tässä viime vuosina on hyvin paljon ollut että määrärahoja on suhteessa umn toimintaan erityisesti edustustoverkoston osalta leikattu voimakkaasti tällaista suuntausta ei enää olisi olemassa vaan kohtuullisen hyvin koko pääluokassa säästöistä huolimatta on pysytty tavoitteissa

myöskin tämän tarttumisvaaran osalta meillä on sekä evmää että ervvtä erilaisia ratkaisuja samoin kuin sitten se että pankit ovat pääomittaneet taseitaan takaa sen että on huomattavasti paremmat mahdollisuudet selviytyä tästä tarttumisvaarasta

pidän myös tärkeänä ervvn yksityiskohtien ja samoin sen pysyvän talouden kriisinhallintamekanismin yksityiskohtien osalta että ne pystytään ratkaisemaan samassa yhteydessä ja ne ovat keskenään verrannolliset

monessa puheenvuorossa pohdittiin sitä onko tämä nyt kustannusneutraali eli tapahtuuko tässä nyt kuitenkin kuntien välillä kustannusten siirtoa tai sitä että jotkut saavatkin tässä enemmän kuin toiset

mutta aivan niin kuin ministeri hautala totesi niin hallitus ei kyllä tule todellakaan pääsemään siihen tavoitteeseen

kyllä tämä kustannusneutraalisti on tehty ja tässä kompensoidaan hyvinkin tarkkaan ne menetykset mitä muutoin koituisi

on tärkeää että pysyvä kriisinhallintamekanismi ja samoin se mitä tehdään tämän lainanantokapasiteetin varmistamiseksi ovat yksityiskohdiltaan verrannolliset keskenään

pitää muistaa että suomessa vallitsee mielipiteenvapaus myöskin ministereillä mutta sitten kun tehdään päätöksiä jokainen ministeri tietenkin kantaa vastuuta niistä kannanotoista joita on aikaisemmin ottanut

silloin on huomattavasti helpompi tehdä siitä parempi niin että se ihan oikeasti huomioi nykyistäkin paremmin näitä olosuhde ja palvelutarvetekijöitä ja sitä kautta on parempi uudistus

on hyvä asia että tämä pohjoismainen puolustuspoliittinen yhteistyö tiivistyy ja näen siinä kyllä potentiaalia ja mahdollisuuksia mutta pidän kyllä epärealistisena sitä näkymää mihinkä edustaja kanerva tässä viittasi että jossain kuviteltavissa olevassa tulevaisuudessa tämä voisi johtaa puolustusliitonomaiseen ratkaisuun

arvoisa puhemies

toki jos kovin lennokkaita kannanottoja antaa ja joutuu sitten hallituksessa sitoutumaan johonkin päinvastaiseen kantaan niin eihän sekään hyvältä näytä

eli todellakaan ei ole niin että joku kunta tässä olisi saamassa tämän myötä vähemmän rahaa

sinänsä indeksikorotukset huolehtivat siitä että jokainen kunta ensi vuonna on sen myötä sitten kyllä myös lisärahaa saamassa

olimme samassa vaalipiirissä muutaman vaalikauden ja puoluekantojen erilaisuudesta huolimatta yhteistyö on ollut hyvää ja joskus jopa hedelmällistä

lapsivaltaisten kuntien huomioon ottamisesta tuli täällä myös kysymys

näen siinä myös hyvin paljon mahdollisuuksia pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiselle

viime vaalikaudella tehdyssä valtionosuusuudistuksessa valtionosuusjärjestelmää rukattiin siihen suuntaan että tämmöiset kasvukunnat tulivat siinä aikaisempaa parempaan asemaan

ja myöskin edustaja rundgren kiinnitti tähän samaan asiaan huomion kun totesitte että pohjoismaiset ulkoministerit ovat ottaneet kantaa siihen että otetaan yhteisiä näkemyksiä

eli sillä saavutettiin juuri sitä mitä lähdettiin hakemaan

kuntatalous parani ja se oli itse asiassa yksi niitä keskeisimpiä tavoitteita

eli kun ikään kuin sitä näkökohtaa on huomioitu aikaisemmissa uudistuksissa niin näissä uudistuksissa joita nyt tehdään näiden kuntien osalta ei heikkenemistä tapahdu

onko tässä ajateltavissa saada sellaista ratkaisua jota pohjoismaiden neuvosto on esittänyt että olisi tällainen vuosittainen laajemmalti yhteiskunnan turvallisuutta valottava raportti pohjoismaiden neuvoston istuntoon kuten on ulko ja puolustusministereillä siitä muusta toiminnasta

kävin omassa puheenvuorossani läpi tasan tarkkaan sen kuinka paljon kuntaliitoksia tehtiin

varmasti oikeudenmukaista on että kun lisärahaa kunnille tulee ja kunnilta kuitenkin kuntayhtymälle myös rahaa menee niin myös tästä ikään kuin lisäosuudesta sitten oikeudenmukainen siivu kuntayhtymälle koituu koska kuntayhtymä tai maakuntaliitto huolehtii niin isosta osasta kuntien tehtäviä että kyllä tämä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta näin varmasti olisi järkevää tehdä

se ei ollut pelkkä kuntaliitoshanke

mutta haasteita ilman muuta tälle valtionosuusjärjestelmälle tulee jatkossa aiheuttamaan myös se että kuntakentässä tapahtuu edelleenkin vahvaa eriytymistä tämän huoltosuhteen heikkenemisen kautta ja sitä ei tapahdu pelkästään kuntakohtaisesti vaan meillä on kokonaisia seutukuntia joissa tilanne huoltosuhteen näkökulmasta heikkenee dramaattisesti

siinä mielessä eivät nämä valtionosuusuudistukset tule tähän jäämään vaan olemme ikään kuin jatkossakin sen haasteen edessä miten pystymme parhaiten tätä järjestelmää kehittämään siihen suuntaan että palvelut pystytään kaikkialla suomessa järjestämään

mutta me hyväksymme toisin kuin tämä hallitus myöskin kuntien välisen yhteistyön koska toisin kuin pääministeri antaa ymmärtää tässä maassa yksikään kunta ei pärjää ilman yhteistyötä

meillä tulee aina olemaan myös näitä muita tasoja palveluiden järjestämisessä ja se tässä pääministerin utopistisessa puheenvuorossa nyt jäi kokonaan huomiotta samoin kuin koko hallituksen linjassa ei oteta huomioon sitä mitä asiantuntijat sanovat

edustaja mäkinen väittää että keskusta oli hautaamassa sitä maakuntamallia kainuun osalta

keskustan linja on tässä asiassa ollut aivan selkeä koko ajan

niitähän myönnetään näiden päättyneen vuoden tilinpäätöstietojen mukaan ja harkinnanvaraista avustusta hakevien kuntien lukumäärä on viime vuosina ollut koko ajan laskussa mutta on selvää että se tulee nyt nousemaan

arvoisa puhemies

kysehän on nyt siitä että eurooppa neuvostossa tullaan tekemään ratkaisu tämmöisestä eurooppalaisesta kokonaispaketista

kyllä tämä on mielestäni sellainen asia jota pitää ilman muuta pohtia nyt kun valtionosuusjärjestelmää ollaan taas kerran voi sanoa uudistamassa

suomi haluaa ja on suomen ehdoton etu että siinä kaikki yksityiskohdat ovat kohdallaan niin että ne maat joiden talous ei ole ollut kunnossa joutuvat todellakin myös vastuuseen ja tekemään kovia toimenpiteitä

ei ole järkevää että meillä on valtionosuusjärjestelmässä sellaisia isoja esteitä jotka käytännössä sitten ovat kuntaliitosten esteenä jos muuten katsotaan se liitos järkeväksi myöskin palveluiden järjestämisen näkökulmasta

mutta käytännössä on niin että tämän paketin yksityiskohdat pystytään päättämään vasta muutamien viikkojen jopa kuukausien kuluttua ja se on siksi vasta seuraavan eduskunnan käsissä

pikemminkin kun kuuntelin tätä keskustelua ja ryhmäpuheenvuoroja yhä epäselvemmäksi kävi hallituksen linja kun hallituspuolueetkin tuntuivat olevan niin kaukana toisistaan

lappi on hyvä esimerkki mutta myöskin muu pohjoinen suomi ja kainuussakin nimenomaan kainuun malli kehitettiin sen tilalle kun nähtiin että toisaalta liitoksia tarvittaisiin ja yksin ei pärjätä mutta tällä tavalla asiat järjestämällä pystytään turvaamaan ne palvelut mahdollisimman hyvin kaikkialla

päivä tuohon kokonaispakettiin vain ehdollisesti sillä varauksella että seuraava eduskunta ja hallitus olisivatkin toista mieltä

miten te voitte kirjoittaa että erityisesti keskusta tiukkaa kerta toisensa jälkeen perusteluja itse käynnistämälleen uudistukselle

siinä mielessä vastuullisuutta kyllä nyt kaikilta puolueilta kaivataan